eikö olisi jo korkea aika tehdä muutoksia suunnitelmiin ja perua näiden kahden ydinvoimalan luvat ja panostaa kohti kestävää kehitystä ja uusiutuvia energiaratkaisuja kuten täällä monessa puheenvuorossa on jo todettu ja luopua niiden vanhojen päätösten orjuudesta

samaten lailla laitettaisiin täytäntöön ympäristömerkkiä koskeva euroopan parlamentin ja neuvoston asetus jossa säänneltäisiin eu ympäristömerkin hakemisesta sekä käyttöoikeudesta perittävistä maksuista

painotamme muun muassa sitä näkökantaa että niin sanotun ympäristönsuojelun nimissä tehdyt hankkeet eivät saisi rasittaa liikaa kansalaisten eikä yritysten taloutta

nykyinen rahastus näiden hankkeiden varjolla tulisi valiokuntaryhmämme mielestä saada loppumaan sillä se tulee vain yksinkertaisesti liian kalliiksi yhteiskunnalle

nyt puheena olevan lainsäädännön sektorilla tärkeä tavoite on vähentää kohderyhmiin kohdistuvaa maksullisuutta ja liiallista byrokratiaa eikä päinvastoin

ehdotamme edellä olevan perusteella että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

kuten täällä on useampaan otteeseen todettu isänmaan puolustaminen on kansalaisten yhteinen asia niin myös meidän kansanedustajien

näillä uudistus ja säästötoimilla hallitus murentaa yleiseen asevelvollisuuteen pohjaavan puolustuskykymme

puolustusasioihin erikoistunut aikakauslehti suomen sotilas kertoo saaneensa haltuunsa armeijan hankintadokumentteja joiden mukaan armeijan ulkoistamien tulostus ja atk palvelujen kulut ovat räjähtäneet käsiin

suomella ja venäjällä on sikäli yhteistä että molemmissa maissa on käynnissä puolustusvoimauudistus jossa tehdään sekä määrällisiä että rakenteellisia uudistuksia

suomi on suuri maa

riittääkö leikattu reservi mahdolliselle hyökkääjälle pelotteeksi

parlamentaarisen kontaktiryhmän työllä ei ollut minkäänlaista merkitystä ja puolustusministeri piiloutuu kenraalien selän taakse

väitän että vielä tällä hallituskaudella hallitus esittää suomen liittymistä natoon perusteluna maamme heikentynyt puolustuskyky

edellä esitetyn perusteella kannatan edustaja jussi niinistön hallitukselle ehdottamaa epäluottamuslausetta

tällä kertaa otan kantaa pariin merkittävään asiaan jotka vaikuttavat yhteiskunnan tulevaisuuteen voimakkaasti ja heikentävät kansamme elinoloja toteutuessaan hallituksen suunnittelemalla tavalla

autoilun ja kuljetussektorin todellisten kustannusten noustessa se ei ole johdonmukaista politiikkaa mutta on tietenkin erittäin johdonmukaista tältä hallitukselta ja tälle hallitukselle linjan mukaista

kuten jo eilen totesin tämän hallituksen yksi suuri ongelma on että laajapohjaisen hallituksen on tehtävä kompromisseja jotta hallitus ei hajoa mutta siitä seuraa että keskittäminen jatkuu ja yhteiskunnan monimuotoisuus häviää

hallituksen leikkauslinjasta kärsivät pienituloiset eläkeläiset pienyrittäjät maatalousyrittäjät ja erikseen vielä korostettuna voimakkaammin maaseudulla asuvat edellä mainitut henkilöt jotka osallistuvat tämän maan elinvoimaisena säilyttämiseen

mitä huonompaan kuntoon tiet ja sillat päästetään sitä kalliimmaksi niiden korjaaminen myöhemmässä vaiheessa tulee

siksi onkin erikoista että tieliikenteessä joka kattaa suurimman osan tavaroiden ja ihmisten liikkumisesta ajalla ei tunnu olevan mitään merkitystä

tiestön rapautumisella vaikeutetaan voimakkaasti suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toimivuutta ja aiheutetaan yrittäjille suuria vaikeuksia pysyä eurooppalaisessa kilpailussa mukana

valtiovarainministeriön työryhmä on tehnyt vuosittain tarkat laskelmat autoilun kustannuksista minkä perusteella kilometrikorvaus on laskettu

kaikki autoiluun liittyvät kustannukset ovat nousseet eivätkä vähiten valtion toimenpiteiden takia

polttoaine ajoneuvo ja autoveroja on viimeisen vuoden sisällä jo kiristetty minkä lisäksi arvonlisäveron korotus nostaa hintoja

ei ole myöskään uskottavaa että valtio saisi kilometrikorvauksia alentamalla lisää verotuloja

muutos on välttämätöntä ettemme lyö päätä enää kertaakaan brysselin katuun

ensi vuonna liikenne ja viestintäministeriölle osoitetaan jaettavaksi joukkoliikennetukea noin miljoona euroa tätä vuotta vähemmän

polttoaineiden veronkorotus nostaa liikkumisen kustannuksia eniten juuri sellaisilla alueilla joilla on pitkät etäisyydet ja olematon joukkoliikenne

hallitusohjelmaan kirjattu alempiasteisen tieverkon kunnon säilyttäminen ei toteudu

supistuvat linja autovuorot polttoaineiden kallistuminen ja rapautuvat liikenneväylät johtavat siihen että maaseudulla vietetään autotonta päivää joka päivä

hallituksen tarkoituksena on tyhjentää suomen maaseutu ja etenkin haja asutusalueet tämän hallituskauden aikana siinä lyhyesti hallituksen tarkoitusperät

aluksi on todettava että valtiovarainministeri urpilainen on julkisesti myöntänyt suomen talouden tilanteen olevan vaikeampi ja vakavampi kuin moni ehkä arvioi

perussuomalainen politiikka tähtää siihen että jokainen suomalainen saa tarvitsemansa tasavertaiset palvelut asuinkunnasta asuinpaikasta taloudellisesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta

ministeri urpilaisen mukaan tulevaisuudessa tehdään suuria rakennepäätöksiä eli suuria säästöpäätöksiä ja veronkorotuksia lisää veroja ja maksuja suomen kansalle ja lisää velkaa valtiolle jotta voidaan maksaa yli varojen eläneiden eu valtioiden velat

sen eteen olemme valmiit tekemään tinkimätöntä oppositiopolitiikkaa niin kauan kunnes tämä epäoikeudenmukaisuutta ja epäisänmaallista politiikkaa kärjistävä hallitus saadaan eroamaan

tämän pitäisi johtaa eun ohjaustoimen velan supistamiseen

meidän ei tarvitse välttämättä osata kaikkia sivistyssanoja tai jokaista pilkun paikkaa tekstissämme mutta tulevat presidentinvaalit ja kunnallisvaalit ensi vuonna tulevat näyttämään suunnan ja pisteen paikan

mielestäni nämä sirkusesitykset tulee rationalisoida niin että oppositio ja hallitus yhdessä paneutuvat niihin todellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin jotka jatkuvasti lisääntyvät

arvoisa puhemies

kivimuurien lävitse on nähtävä niin että epäkohdat voidaan havaita entistä aikaisemmassa vaiheessa ja lähteä korjaamaan niitä

arto satonen on täällä vielä paikalla

kyllä varmaan olen sen kannalla ettei sitä sieltä pois vedetä

leikkaukset on helppo aloittaa menoista jotka eivät vaikuta maamme hyvinvointiin työllisyyteen tai kilpailukykyyn

pelkästään niiden hallinnointiin kuluu satoja miljoonia euroja veronmaksajien rahoja ja samaan aikaan pk sektorin kuormaa lisätään

arvoisa puhemies

samoin toteutetaan osakeyhtiöiden yhteisöverouudistuksen kaltainen helpotus myös muille pienyrittäjille kuten avoimille yhtiöille kommandiittiyhtiöille ja toiminimille jotka täyttävät yrittämisen statuksen

toissa päivänä kysyin ministeri vapaavuorelta miksi olette unohtaneet pk sektorin ja varsinkin pienyrittäjät

jatkan kysymistä tulevaisuudessa edustaa jalonen koska poissaolot edustaa jurva ja

tällä päätöksellä sidotaan suomen kädet sitten lopullisesti ja tämän jälkeen ei paluuta ole koska kysymyksessä on pysyvä mekanismi josta ei erota

vakausmekanismin tarkoitus on kriisien ennaltaehkäisy sekä rahoitus ja velkakriisien todennäköisyyden alentaminen tulevaisuudessa

globaalissa maailmassa muutos on niin kovaa ettei kestävä kehitys tai poliittiset päättäjät pysy mukana ja ongelmat syvenevät

kun kyse on hallituksen esityksestä toki eduskunta silloin siunauksensa tekee enemmistöpäätöksellä koska ryhmäkuri menee kaiken muun ylitse

kysymyksessä on hallituksen linja ja kasvot on säilytettävä vaikka koko eurooppa ja suomen talous samalla ajetaan rappiolle ja itsenäisyys menetetään

kuten evmn etu vaatii voidaan pääoman maksamisen aikataulua nopeuttaa

tämä ei kuitenkaan siis koske suomea koska ministeri urpilainen neuvotteli meille hyvän diilin ja suomi maksaa peruspääomansa kerralla ja heti

talousasiantuntijoiden mukaan suomalaisten veronmaksajien tuki euroopan kriisinalaisille ja pankeille ei välttämättä lopu koskaan

totuus on tuotava julki ja kentällä on kerrottava kuka ei uskalla äänestää omantunnon mukaisesti tai kuka ei uskalla äänestää asiasta ollenkaan vaan on mieluummin poissa istunnosta

kannatan edustaja kettusen tekemää ehdotusta lakiehdotuksen hylkäämisestä

pääministeri jyrki katainen totesi kesäkuun lopulla pidetyn eun huippukokouksen jälkeen että talouskriisi on tuonut mukanaan eurooppaan vakavan luottamuspulan

kataista on häirinnyt myös se että talouspoliittisiin ratkaisuihin on liitetty asioita jotka eivät siihen kuulu esimerkiksi eurooppa hengen ja uskon kyseenalaistamista jos ei hyväksy kaikkia ehdotettuja talousratkaisuja

se onko euroopassa luottamuspula vai luottamuskriisi on samantekevää niin kauan kuin meille suomalaisille isoista asioista päätetään brysselissä vähintään promillen humalan kaltaisessa tilassa

tämän päivän keskusteluissa vasemmistoliitto halusi ajaa suomalaisen pankkisektorin ruotsiin sillä niin kävisi jos suomi liittyy transaktioveroon ilman että ruotsi siihen liittyisi

ruotsi on hyötynyt omasta valuutasta ennen kaikkea finanssikriisin aikana jolloin voimakkaasti heikentynyt kruunu auttoi ruotsin vientiä

kristillisdemokraatit väittivät että suomen budjetissa ei ole momenttia kreikan valtion tai espanjan pankkien tukemiseen rahallisesti

olen syksystä asti kuunnellut kuinka sdp on toistanut kuinka piikki on nyt saatu kiinni ja enää ei rahaa virtaa eurokriisin hoitamiseen koska saimme hyvät vakuudet

otan kolme esimerkkiä asian tiimoilta

esimerkki kaksi

suomen pankin eräiden sijoitustuottojen siirto kreikan valtiolle kiinteä määräraha

jokainen kuulija voi edellä mainituista esimerkeistä ihan itse päätellä onko piikki kiinni tai onko annettu vain takuita kuten tänään on väitetty